heidän aikanaan suomi on antanut monissa asioissa periksi eu byrokraateille ja tämä on vaarantanut meidän oman tuotantomme maassamme

suomi onnistui puolustamaan etuja paljon paremmin lipposen hallituksen aikana jolloin ministerinä oli kalevi hemilä

muistan kuinka monesti oli vaikeita tilanteita mutta niistä muuten selvittiin silloin aika hyvin ja näihin pysyviin sopimuksiin ei silloin puututtu

näin ei saa tehdä koska tämä sopimus on erityisesti pohjois suomelle c alueelle tärkeä ja koska se on sovittu pysyvästi sitä ei pidä mennä avaamaan

se ei nyt ole onneksi yhteistä vielä euroopan unionin kanssa ja siinä pitää olla tiukkana että metsäpolitiikkaa ei sidota näihin eu kiemuroihin

eun varmasti tekee mieli iskeä kyntensä myöskin tähän meidän metsäpolitiikkaamme mutta tarvitaan jämäkkyyttä ja toivottavasti sitä vihdoinkin alkaa nyt keskustan ministereiltäkin löytyä

arvoisa puhemies

on tietenkin hyvä että kokoomuksen taholta ollaan huolissaan siitä että vasemmistoliittoa ei ole riittävästi siellä valiokunnassa mutta minä uskon että äänestäjäthän sen voivat korjata seuraavissa vaaleissa

tiedän kyllä että tölli viisaana miehenä tietää mikä se kuntien todellisuus tänä päivänä on eli maassamme on joukko erittäin suurissa vaikeuksissa olevia kuntia

taiveaho on ihan oikealla asialla

toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat todella terveydenhuollon suhteen aivan eriarvoisessa asemassa jos verrataan vaikka yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoihin

mutta ed

muistan ajan olin silloin eduskunnassa taisi olla ensimmäinen kausi kun ministeri rask yritti todella parantaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden asemaa ja nyt painotan tätä ammattikorkeakoulua

hänellä oli ihan selkeä esitys mutta esitys torpattiin kokoomuksen ja demareiden toimesta lipposen toisen hallituksen aikana

täällä äänestettiin minä muistan että yöllä keskusteltiin ihan melkein aamutunneille saakka ja sitten kun äänestettiin niin myöskin demarit olivat torppaamassa tätä esitystä

yritättekö vielä saada niitä suuremmiksi

taiveaho on tähän asiaan palannut ja haluaa nyt vihdoinkin korjata tämän epäarvoisuuden joka vallitsee eri korkeakoulujen opiskelijoitten välillä nimenomaan puhun nyt ammattikorkeakoulujen opiskelijoista

silloin aikoinaan sitä koko ryhmän tukea eu minister

keskustelu on päättynyt

ap puimisesta ja kysyäkseni asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies

ensiksi kannatan ed

arvoisa puhemies

hallitus väittää että valtionhallinto selkeytyy kun läänit lakkautetaan ja samalla myös maaherrat siirtyvät historiaan

tällainen myllerrys ei varmasti tule selkeyttämään kansalaisten käsitystä aluehallinnosta

näyttää siltä että aluehallintouudistuksesta tulee myöskin tällainen henkilöstön vähennysohjelma

tiusanen totesi niin kovaa kritiikkiä hallituksen esitys on saanut erityisesti ympäristöhallinnon asemasta ja sitten on tämä sivistystoimen täysin epätarkoituksenmukainen jakaminen eri viranomaisten hoidettavaksi

hallituksen esitys alistaa luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun puoluepolitikoinnin ja kulloisenkin hallitusohjelman armoille ja silloin päätösten riippumattomuus tulee vaarantumaan

erityisen kummallista tässä on se että hallituskipeät vihreät joutunevat nielemään tämän samalla tavalla kuin ydinvoiman lisärakentamisen mutta tähän alkaa jo tottua

mutta tässä on se ongelma että demokratiaa maakuntien hallinnossa ei kuitenkaan lisätä vaikka lisätään valtaa vaikka siihen olisi erityisen hyvä mahdollisuus nyt

maakuntavaltuustot valitaan edelleen vanhalla mallilla joka etenkin pohjois suomessa takaa keskustalle epädemokraattisen ylivallan maakunnan hallinnossa

tässä kohtaa kyllä herää kysymys miksi kainuun mallin mukaista demo kraattista maakuntavaalia ei otettu nyt käyttöön oiva tilaisuus demokratisoida myöskin maakuntahallintoa

kaiken kaikkiaan kokonaisuuden ymmärtäminen alkaa nyt olla todella vaikeaa ja jo ensi vuoden alusta elyt avit ja maakuntaliitot alkavat hoitaa aluehallinnon tehtäviä

söderman sanoi tarvittaisiin tässä joitakin korkeampia voimia järjestämään tämä uudistus siihen malliin että siitä olisi jotain ymmärrystä olemassa mitä tehdään

tässä lyhyesti niitä perusteita joihin meidän hylkäysehdotuksemme perustuu

pulliaisen harteille ja hänenkin kannanottonsa taitavat olla lähempänä opposition näkemyksiä

neuvoja on kyllä opposition taholta annettu hallitukselle koko tämän valmistelun ajan mutta tämä hallituksen esitys oli kuin kiveen hakattu ja mitään korjauksia ei suostuttu huomioon ottamaan ei yksimielistä sivistysvaliokunnan kannanottoa

eihän tällainen ole yhteistä vaan se on suuri asia olisi vaatinut vähän laajempaa yhteistä näkemystä tälle mutta ei edes yritettykään mitään

tölli on siinä oikeassa että näitä lausuntoja on kyllä huomioitu mietinnön sisällössä mutta oleellistahan tässä on se että mitään kohtaa ei ole muutettu eli hallituksen esitys on ihan sellaisenaan viety läpi

kun hallituspuolueittenkin edustajat tietävät että muutoksen tarvetta olisi niin olisi pitänyt olla myöskin ryhtiä tehdä niitä muutoksia eikä vain mietinnössä sitten tuoda niitä esille

toisaalta ammattikorkeakouluverkkoa harvennetaan ja se merkitsee sitä että pienemmät paikkakunnat jäävät korkeakouluopetuksen ulkopuolelle jolloin niiden aluekehitys vaikeutuu

arvoisa puhemies

miksi näin

ja lopuksi vielä uusi yliopistolaki on johtanut siihen että osa yliopistoista on joutunut jopa kerjäämään ja kaiken lisäksi jopa rutiköyhiltä kunnilta

meillä on tiettyjä erityisryhmiä joitten asiat eivät ole mielestäni ihan kunnossa

näin on tapahtunut vaikka kokoomuksen taholta on tietääkseni tehty aloitteita kerjäämisen kieltämiseksi

lievemmin vammautuneiden sotainvalidien palveluja on mielestäni vähintäänkin kohtuullista parantaa jo heidän korkean ikänsä vuoksi

tässä on jo nyt niin pienestä ryhmästä kysymys että tämä asia pitäisi pystyä hoitamaan ja tämä tarkoittaa sitä että tämä haitta asteen prosenttiraja poistetaan lopuilta sotainvalideilta

nämä veteraanithan määrättiin osallistumaan sotatoimiin ja he vannoivat sotilasvalankin joten he ovat täyttäneet velvollisuutensa sota aikana aivan samoin kuin vanhemmatkin rintamasotilastunnuksen saaneet ikäluokat

eli minusta tämä olisi semmoinen ryhmä ei ole isosta ryhmästä enää kysymys että olisi hyvä että se saataisiin vihdoinkin hoidettua

silloinhan ruokavaliokorvauksen tasoa määritettäessä gluteenittomat tuotteet rinnastettiin kliinisiin ravintovalmisteisiin eli tässä huomattiin tämä kohta että näiden ihmisten jotka sairastavat tätä sairautta kustannukset ruuan suhteen tulevat paljon suuremmiksi kuin muilla kansalaisilla

tästäkin tulen tekemään huomenna esityksen ja toivon että tähän epäoikeudenmukaisuuteen saadaan korjaus

vasemmistoliitto on koko ajan kannattanut ruuan arvonlisäveron alennusta joten ette te ole ihan yksin olleet

mutta pienituloisten osalta näin ei ole kuitenkaan tapahtunut päinvastoin tuloerot ovat kasvaneet ja suomi ei ole enää hyvinvointivaltio kaikille kansalaisille

keskusta on ollut hallituksessa kahdeksan vuotta ja silti se nyt vaikeroi sillä asialla että tuloerot ovat kasvaneet

varmasti ministeri pekkarinen voi kertoa miksi nämä tuloerot kasvavat vaikka te olisitte voineet siihen vaikuttaa

ovatko nämä tuloerot sitten aiheuttaneet kokoomus ja demarit vai olisikohan keskustakin tässä mukana

he ovat vastustaneet tätä ruuan arvonlisäveron alennusta tätä tasaveron se on ihan totta alennusta ja toisaalta he olivat poistamassa varallisuusveron kaikista rikkaimmilta kansalaisilta suomessa mistä hyötyi muun muassa suuromistaja björn wahlroos

kansalaisten perusturvallisuus on heikentynyt viime vuosina sillä valtion tuottavuusohjelma on vienyt henkilöstöresursseja monilta eri turvallisuuden alueilta

hätäkeskusten keskittäminen vain muutamille paikkakunnille oli meidän ryhmämme mielestä paha virhe josta voidaan joutua vielä maksamaan kova hinta

arvoisa ministeri

aiotteko jatkaa jääräpäisesti valtiovarainministeriön tuottavuusohjelman toteuttamista vaikka se selvästi heikentää henkilöstöresursseja ja vaarantaa kansalaisten perusturvallisuuden

mietinnössä on kuitenkin yksi puute joka pitää mielestäni ja meidän ryhmämme mielestä nostaa esille paljon painokkaammin

valiokunnan mietinnössä nimittäin kiinnitetään aiheellisesti huomiota siihen että kunnille maksettavat kotouttamiskorvaukset ovat jääneet tasoltaan pahasti jälkeen hinta ja kustannuskehityksestä

arvoisa puhemies

ehdotimme valiokunnan kannanoton muuttamista tältä osin eduskunnan lausuman muotoon

lisäksi me ehdotimme lausumassa myöskin että nämä kunnille maksettavat korvaukset sidottaisiin sosiaali ja terveydenhuollon hintaindeksiin jotta kuntien kotouttamiskorvausten ostovoima voitaisiin turvata tulevina vuosina

tämä on erityisen tarpeen nyt tosiaan kun tämä kuntatalous on erittäin heikko

toisaalta kun kuitenkin näitä maahanmuuttajia on tulossa niin minusta on väärin että näitten kuntien tilannetta vaikeutetaan tällä asialla ja valtio ei huolehdi omista velvoitteistaan

kuitenkin nämä valtion toimet tähtäävät siihen että pyritään kotouttamaan hyvin nämä meille tulevat muualta tulevat ihmiset

todellisuudessa ydinvoima ei ole ollenkaan kotimainen ratkaisu

ydinvoimalaitos rakennetaan suurelta osin ulkomaalaisella halpatyövoimalla ja työntekijät ovat pääasiassa puolasta bulgariasta ja romaniasta

uraani polttoaineena ei ole myöskään kotimainen tuote

massiivisilla ydinvoimalaitosratkaisuilla hallitus pyrkii ilmeisesti siihen että suomeen avataan uraanikaivoksia samoin jätteitä varten tarvitaan myös uusia suuria jätevarastoja joiden turvallisuutta ei kukaan pysty takaamaan kymmeniksituhansiksi vuosiksi

ne eivät ole valmiita vakuuttamaan näin pitkälle aikavälille näitä riskejä